on erinomainen asia että hallitus ja ministeri thors ovat nyt puuttuneet näistä mainitsemistani erityisistä vetovoimatekijöistä toiseen eli tähän perhesidetapauksissa matkakustannusten korvaamiseen josta esitetään tässä hallituksen esityksessä että siitä luovutaan lukuun ottamatta kiintiöpakolaisia ja erityisiä kohtuuttomia tilanteita joissa kohtuuttomuus johtuisi lähinnä perheenkokoajan tai perheenjäsenen vakavasta sairaudesta tai vakavasta vammasta

siis kuka olisi uskonut että edustajat gustafsson ja ville niinistö ja krista kiuru edellinen hallitus leikkasi suunnilleen saman verran koulutuksesta kuin tämä nykyinen hallitus

mutta näiden virolaisten oikeutta olla suomessa ei ole kuitenkaan evätty eli heitä ei ole maasta käännytetty koska maahanmuuttoviranomaiset eivät tule tietämään siitä että nämä henkilöt turvautuvat toistuvasti suomalaiseen sosiaaliturvaan joka siis olisi peruste evätä heidän maassaolonsa

kyllä se vaan on meidän muiden etujen mukaista yrittää padota sitä paloa leviämästä omaan kämppäämme vaikka emme ole mitenkään syypäitä siihen että palo on syttynyt

nyt eilisestä helsingin sanomista saatoimme lukea kahden vai kolmenko oli valtiosääntöprofessorin näkemyksen siitä että ei se eduskunta niin vain voi säätää näitä tarkkailuhaalareita käyttöön otettavaksi

mallin fundamentalistisuus puolestaan on siinä että lainkäyttäjä siis tarkoittaa tuomaria mutta voi tarkoittaa myös ylintä laillisuusvalvojaa asetetaan huonosti perustellun oikeusopillisen doktriinin antamalla valtuutuksella lainsäätäjän asemaan

ensimmäinen on se että mehän emme tiedä kaikkea tähän asiaan liittyvää koska nämä tiedot jotka ovat tulleet julkisuuteen ovat niitä tietoja joita perhe on halunnut antaa julkisuuteen kun taas maahanmuuttovirasto ei tietystikään voi ei julkisia asioita julkisuudessa käsitellä

saimme lukea että niiden käyttöön ottaminen saattaa olla vastoin perustuslakia tai vastoin euroopan ihmisoikeussopimusta jossa kielletään kiduttaminen ja vastaavat rankaisumuodot

miksi maahanmuuttoviranomaiset eivät ole tulleet tästä tietämään

no siksi kun tämä tietosuoja taas on niin tärkeä asia että sosiaaliviranomaiset eivät saa oma aloitteisesti kertoa maahanmuuttoviranomaisille että meillä tässä ja tässä on henkilöitä jotka jatkuvasti säännönmukaisesti turvautuvat suomessa toimeentulotukeen ja muuhun sosiaaliturvaan ja joilla näin ollen ei olisi enää oikeutta olla suomessa

ministeri thors te ette näyttänyt uskovan että tämä juurikaan vaikuttaisi vähenevästi perhesidehakemusten määrään

vielä oudompi mallista tulee jos oikeustieteen harjoittaja ja nimenomaan hän saa doktriinin tarkoittaman vallan määritellä miten perusoikeuksien ilmentämät arvot tulee ymmärtää

tästä että satsaamalla johonkin vähennämme myöhemmin menoja olen samaa mieltä

onko tällaisen kysymyksen pohtiminen todellakin valtiosäännön tulkintaa vai onko se normaalia yhteiskunnallista harkintaa jossa mietitään tarvitaanko tällaisia onko niistä vastaava hyöty huumeiden torjunnassa vankiloissa

vaikka on aika luontevaa että kansanedustajat voivat lausua tällaisesta oikeuslaitoksessa kesken olevasta asiasta mielipiteensä niin ei olisi sopivaa että esimerkiksi valtioneuvoston jäsenet tai eduskunnan jäsenet muutoinkaan lähtisivät painostamaan oikeuslaitosta yksittäistapauksessa

minä henkilökohtaisesti uskon että kun tieto tästä ratkaisusta leviää sen jälkeen kun eduskunta nyt on tämän lain ensin säätänyt niin minä henkilökohtaisesti uskon että tämä tulee vaikuttamaan hillitsevästi perhesidehakemusten määrään ja sitä ennen jo hillitsemään turvapaikanhakijoiden suuntautumista nimenomaan suomeen

jos me panostaisimme esimerkiksi lapsiperheiden kotiapuun kouluterveydenhuoltoon moniin tämmöisiin asioihin kuten ministeri urpilaisen selvitysmiehet esittävät niin me säästäisimme myöhemmin tällaisten korjaavien perhepoliittisten toimien kustannuksia

niin tärkeitä kuin perus ja ihmisoikeudet ovatkin demokraattisen oikeusvaltion kannalta niille ei tule antaa perusoikeusfundamentalismin tarkoittamaa monopoliasemaa tahtoipa jokin doktriini sitä tai ei

jo kolmisen vuotta sitten meillä oli stmn toimikunta joka esitti tässä kohtaa pykälämuutosta

siinä vaiheessa kun eilisessä helsingin sanomissa yksi näistä kolmesta valtiosääntöasiantuntijasta jo pohdiskeli sitä että kyllä muut keinot ovat hyödyllisempiä kuin nämä haalarit koska muuten haalareita olisi otettu laajemmin käyttöön on pakko kysyä onko tämä valtiosääntöoikeuden professori todellakin erinomaisen hyvä asiantuntija siinä mikä on tehokas keino estää huumeiden kulkeutumista vankilaan

tämä pykälämuutos antaisi sosiaaliviranomaiselle eli tässä tapauksessa helsingin kaupungin sosiaalivirastolle ja sosiaalityöntekijälle niin halutessaan oikeuden ei velvollisuutta vaan oikeuden ilmoittaa maahanmuuttoviranomaisille tällaisista tapauksista joissa siis käytetään käytännössä väärin suomalaista sosiaaliturvaa

söderman kyllä minä tiedän mitä natsi saksassa tapahtui viime sotien aikaan

kirjoitetun lain järjestelmässä joka meillä suomessa siis on on edelleen voimassa moneen kertaan toistamani legaliteettiperiaate

poliittinen puoli liittyy siihen että vihreät ovat tässä asiassa nostaneet profiilinsa sekä perinteisessä mediassa että sosiaalisessa mediassa erittäin korkeaksi ja ovat voimakkaasti arvostelleet maahanmuuttoviranomaisten menettelyä tässä tapauksessa

tämä on näin

erityisesti jäi mieleen sietämätön hurskastelu lapsilisien säästöillä

mutta olen myös sitä mieltä että tämä yksin ei riitä vaan myös tähän toimeentuloedellytykseen perhesidetilanteissa on meidän puututtava ja kuten aikaisemmin sanoin jos kokoomus on mukana vaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa niin me tulemme tämän asian nostamaan noissa hallitusneuvotteluissa esiin

mitä tapahtui kun keskusta pääsi valtaan

vastaajat olivat paikalla kaikki muut poissa syytä ilmoittamatta

kuten edustajat ojansuu ja kallis minäkin pidän erittäin tärkeänä että sellainen työllisyyssopimus työmarkkinaosapuolten ja hallituksen kesken voisi syntyä johon te valtiovarainministeri aiemmin viittasitte ja jota esititte

ei kukaan täällä ole mitään poliisivaltiota suomeen ajamassa

tähän työryhmään jätti yksi jäsen eriävän mielipiteensä

liberaalina mutta oikeussysteemistä johtuvat rajat tunnustavana normatiivinen oikeuslähdeoppi asettuu päättäväisesti vastustamaan oikeusturvan nimissä kaikenlaista fundamentalismia

se mitä olen esittänyt ja mitä kannatan on se että ensinnäkin suomessa poliisille ja muille viranomaisille annetaan kaikki ne valtuudet mitä oikeusvaltiossa voidaan antaa rikollisuuden ehkäisemiseksi ja rikoksentekijöiden rosvojen kiinni saamiseksi ja edesvastuuseen saattamiseksi

en tiedä mitä tuo uusi ihmisoikeuskeskus tekee en ollut sen perustamisen kannalla mutta se voisi vaikka tehdä kansainvälistä tutkintaa siitä onko muissakin maissa niin että tämmöiset rikos ja vankeinhoitoasiat ovat ihmisoikeuskysymyksinä

hallitus leikkaa lapsilisistä hallitus leikkaa perusopetuksesta lukioilta ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutuksesta yliopistoilta aalto yliopistolta suomen akatemialta kehitysyhteistyöstä sairaiden korvauksista eläkeläisten eläkkeistä kehitysyhteistyöstä kuntien valtionosuuksista jolloin palvelut huononevat

on syntynyt sellainen mielikuva tai on ehkä synnytetty sellainen mielikuva etteivät vihreät hyväksy nykyistä lakia jonka pohjalta tätä asiaa käsitellään

lupaatteko te nyt tässä että jos te pääsette ensi vaalikaudella valtaa ni lopahtteko te nyt valtaan niin perutte kaikki ne säästöt joita tällä vaalikaudella olette vastustaneet

arvoisa puhemies

ministeri thors kerroitte että se muutos jonka teimme koskien eu kansalaisten turvapaikkahakemusten käsittelyä suomessa on toiminut toivotulla tavalla eli kun meille aikaisemmin tuli satoja bulgarialaisia turvapaikanhakijoita niin viime viikkoina ja kuukausina tämän lainmuutoksen jälkeen ei ole tullut juuri ollenkaan näitä aiheettomia hakemuksia

pidän erittäin valitettavana että työmarkkinaosapuolten keskustelut jonkin kaltaisesta raamiratkaisusta tehtäville työehtosopimuksille katkesivat ja toivoisin että kaikilla tahoilla oltaisiin nyt huolissaan kokonaistilanteesta maassamme ja osoitettaisiin vastuunkannon kykyä

nyt arvoitus on se onko tämä asia edennyt sosiaali ja terveysministeriössä

haastetut vastaajat poissa syytä ilmoittamatta

ymmärsin edustaja vehviläisen puheenvuorosta että hän suhtautui torjuvasti siihen että nyt ollaan myös rajaamassa subjektiivista kokopäivähoito oikeutta

historia opettaa että moraalin messiaat ovat tehneet paljon pahaa asettuessaan yhteiskunnan vakiintuneitten sääntöjen ulko tai yläpuolelle

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunta on anottava laus

viestinne että nykyinen rakenne oli mielestänne hyvä tuli selväksi

jaa vai ei

että eduskunnan perustuslakivaliokunnan asiantuntijat perustuslakivaliokunta ja yleensä suomalainen ihmisoikeus ja perusoikeuskeskustelu hakisi tasapainoa jossa tämän rikoksentekijän tai rikoksesta epäillyn oikeuksien ohella tarkastellaan myös rikoksen selvittämisen intressiä ja rikoksen uhrin näkökulmaa

ei ole edennyt

eli me maksamme kuukaudesta toiseen helsinkiläiset veronmaksajat suomalaista toimeentulotukea sellaisille käytännössä virolaisille henkilöille joilla ei olisi oikeutta olla maassa ja nauttia tästä toimeentulotuesta

toisaalta edustaja sipilä keskustan puheenjohtaja on liputtanut tämän uudistuksen puolesta

edellisenä päivänä käräjäsihteeri kyseli toisen todistajan yhteystietoja

no edellinen hallitus se missä puheenjohtaja niinistö oli ministerinä

luulin että tämä hallituksen esitys laiksi eläintunnistusjärjestelmästä koskisi tätä asiaa mutta nyt on käynyt ilmi minullekin että se ei koskekaan tätä asiaa joten minulla ei ole tästä asiasta mitään sanottavaa

kumpi on teidän kantanne edustaja vehviläisen kritiikki vai edustaja sipilän tuki tälle uudistukselle

on selvää nimittäin että työllisyyden kannalta pitkäaikainen ja maltillinen raamisopimus olisi hyvä asia

teidän ei tarvitse tietää mitään siitä että se hallitus missä te olitte meidän kanssamme ja demareitten kanssa teki kaikki nämä koulutusleikkaukset kehitysyhteistyöleikkaukset

oikeusoppineet asettavat itsensä lain jopa perustuslain yläpuolelle vaatiessaan että oikeudelliset ratkaisut tulee johtaa suoraan supernormeista

tämän seurauksena kuten sanoin meillä toimeentulotukimenot virolaisista ovat suuremmat kuin tallinnan kaupungin toimeentulotukimenot virolaisista

eli ministeri thors kun kerran meidän täällä salissa asiasta keskustellessamme sanoitte pöntöstä että me emme ota suomeen turvapaikanhakijoita millä tarkoititte että me emme pysty vaikuttamaan turvapaikanhakijoiden määrään niin mielestäni tämä eu kansalaisten kohdalla tehty ainakin tässä vaiheessa onnistuneelta näyttänyt ratkaisu osoittaa vastaansanomattomasti että me pystymme jos haluamme vaikuttamaan turvapaikanhakijoiden määrään ja ainakin minä haluan

jos kuten ymmärrän keskustan kanta on se että se tukee tätä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamista niin pitää kysyä

olen edelleenkin sitä mieltä että tavallisen kansalaisen kannalta uhka hänen perusoikeuksilleen kuten omaisuuden suojalle hengen suojalle vapauden suojalle se muodostuu rikollisuudesta ja rikollisista eikä poliiseista

olisin oikeastaan kysynyt millä aikataululla on nyt tarkoitus tuoda tähän liittyviä ratkaisuja eduskuntaan ja sitten olisin sanonut että kyllä kai se voidaan todeta että vihreiden lähtö hallituksesta on omalta osaltaan edistänyt tämän järkevän ratkaisun syntymistä

mitä siitä kohdistaisitte listattuihin yhtiöihin ja miten

no se että viime kaudella leikattiin ei tietystikään ole peruste sille että leikataan nytkin mutta se että vihreät ovat hypänneet tuonne äärivasemmalle kilpailevat anderssonin ja arhinmäen kanssa siitä kumpi on vasemmistopopulistisempi puolue on kyllä läpinäkyvää

kysyn

palautin tämän asian mieleen tässä yhteydessä koska haluan todellakin omaltakin osaltani evästää niitä valiokuntia jotka tätä nyt puheena olevaa hallituksen esitystä ja direktiiviä käsittelevät että näissä asioissa ei pidä olla turhan sinisilmäinen ei pidä olla joka asiassa luokan mallioppilas joka toteuttaa mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman täydellisesti ja mahdollisimman asiakasystävällisesti kaikki ne direktiivit jotka eusta tulevat

kun teidän mielestänne on arvovalinta ja myös edustaja soinin äskeisen puheenvuoron perusteella on arvovalinta se perheiden valinnanvapaus yli kaiken niin miksi perhe ei saa teidän mielestänne valita vapaasti sitä laittaako se lapsensa kokopäivähoitoon vai eikö se laita

oikeusjärjestys ei demokraattisessa oikeusvaltiossa anna oikeustieteelle erityisasemaa parlamenttiin ei edes tuomioistuimiin nähden

jos on syntynyt sellainen mielikuva että vihreät vastustavat sitä lakia jonka pohjalta tätä irakilaisperheen tapausta käsitellään niin voi olla että tänä päivänä vastustavat en tiedä

ettekö te voisi mitään siitä vastuusta jota viime kaudella osoititte osoittaa myös tällä kaudella

arvoisa herra puhemies

kun edustaja alanko kahiluoto korosti tämän fennovoima hankkeen venäläisiä ulottuvuuksia niin haluan vain sanoa että meillä on erittäin suuri energiariippuvuus venäjästä

keskusta siis vastustaa sitä että panostetaan länsimetroon keskusta vastustaa sitä että panostetaan pisara rataan

suomenkin perustuslain hyväksymässä valtiovallan kolmijako opissa lainsäädännöllinen ylivalta on parlamentilla lainkäyttövalta tuomioistuimilla

toivon että tohtori viherkentän edellisessä työpaikassa vai oliko siinä joku välissä mutta joka tapauksessa toivon että valtiovarainministeriössä myös hyvin tarkkaan tämä kohta tuosta kirjoituksesta luettiin

miksi tässä saa sitten perheen valinnanvapautta rajoittaa mutta muissa yhteyksissä ei

uusi yritys ensi vuonna

nyt te kiristäisitte tuplasti

siihen oikeustieteen ja sen teoreetikoiden on tyytyminen vaikka oikeustieteellä onkin ja on aina ollut tärkeä rooli muotoiltaessa kulloinkin yhteiskunnassa voimassa olevaa oikeutta

toisessa ajankohtaisessa asiassa jossa on paljon ollut esillä myös maahanmuuttoviraston tulorajaharkinta ja muu harkinta on kysymys siitä miksi hallitus nyt esittää perheenyhdistämisedellytyksiä tiukennettavaksi

se vahvistaa kasvua juuri siten että näihin investointeihin hallitus valtiovalta on valmis osallistumaan vain sillä edellytyksellä että asianomaiset kunnat kaavoittavat ja rakennuttavat tänne lisää asuntoja

arvoisa herra puhemies

mutta jos me asettaisimme omaehtoisia juuri meitä vahingoittavia taloudellisia pakotteita venäjälle tässä fennovoima hankkeessa niin me olisimme ampumassa itseämme toiseen jalkaan sen lisäksi että eu tasolla ne pakotteet jo vaikeuttavat meidän talouttamme

kun tällaista lukee niin ei voi kuin hämmästellä miksi meillä oikeusministeriö sisäministeriö koko hallitus ei jo tee tälle asialle jotain

mitä tulee edustaja kurvisen puheenvuoroon jossa hän kannusti euroopan unionia näissä verovälttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun asioissa toimimaan aktiivisemmin niin kannustaminen on aina paikallaan mutta pitää sanoa että aivan viime vuosina sekä euroopan unionin piirissä että oecdn piirissä on otettu merkittäviä askeleita sekä verotietojen vaihdon alalla että muutoinkin harmaan talouden ja veronkierron torjumiseksi

eli realismia ja suomalaisten veronmaksajien omien etujen huomioon ottamista tämän asian käsittelyssä vaaditaan

arvoisa puhemies

herra puhemies

kun siellä oikeusasiamiehen kansliassa pidätte sen seminaarin jota olen jo aikaisemmin peräänkuuluttanut nykyisen perusoikeusfundamentalistisen ajattelunne ongelmista niin pyydän että yhdeksi puhujaksi kutsutte professori aulis aarnion

kun me saamme tänne missä on kova kysyntä asunnoista lisää asuntoja silloin saadaan asuntomarkkinat toimimaan paremmin hinnat joustamaan ja vuokrat joustamaan

arvoisa herra puhemies

mitä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn tulee niin kun jopa eräät korkeat virkamiehet kuten lapsivaltuutettu monet kansanedustajat ja useat toimittajat ovat väittäneet että tämä lakiesitys olisi vastoin suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia niin todettakoon nyt selvyyden vuoksi että perustuslakivaliokunnan viikko sitten antaman yksimielisen siis yksimielisen lausunnon mukaan laki ei ole ristiriidassa sen enempää suomen perustuslain kuin suomen solmimien kansainvälisten sopimusten kuten lapsen oikeuksien sopimuksen tai euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa

tässä on esillä hallituksen esitys ja siitä annettu lakivaliokunnan mietintö joka koskee todistelua koskevan oikeudenkäymiskaaren kokonaisuudistusta